mutta olen täysin samaa mieltä että nyt on jo korkea aika puuttua siihen että pitkien etäisyyksien maassa kaikilla suomalaisilla ei ole näitä yhteyksiä tarjolla

arvoisa puhemies

olemme myös esittäneet että opintotuen kokonaisuudistuksessa olisi tärkeää myös edelleen tarkastella opiskelijan tulorajoja ja korottaa niitä edelleen ja sitoa myös ne tulevaisuudessa ansiotasoindeksiin niin että myös nuo opiskelijoiden tulorajat seuraisivat kehitystä ansiotasoindeksin mukaisesti

me haluamme taata nyt sen että myös sellaisille alueille minne ei tietoyhteyksien kaupallinen rakentaminen ole kannattavaa nuo yhteydet saataisiin

mutta koska tämä lakiesitys on kuitenkin aiheuttanut niin paljon epäilyksiä ja vastustustakin olisi varmasti tarpeellista varmistaa että laki voimaan tullessaan ei toimi ei toivotulla tavalla ja sen takia ministerin varmasti olisi syytä miettiä seurantaryhmän asettamista seuraamaan tämän lain vaikutuksia

arvoisa puhemies

hänen sektorillaan eli asuntorakentamisessa elvytys on toiminut erinomaisesti juuri niin kuin on toivottu

pääsen tätä lakia ympäristövaliokunnassa käsittelemään mutta muutaman asian haluan tässä lähetekeskustelussa esille nostaa

toisaalta ammattikouluissa meillä on se tilanne että toisilla alueilla yhtä aloituspaikkaa kohden ei ole kuin puolikas hakija eli puolet aloituspaikoista jää tyhjäksi

elvytysrahalla tuettu asuntorakentaminen on korvannut vapaarahoitteisen asuntorakentamisen romahduksen lähes kokonaan

toinen on tuo jätevesiasetukseen puuttuminen jossa tehdään odotettu korjaus ja selkeytys tuonne maaseudulle

eli taajamien ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä ei enää tarvitsisi liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon jos niiden kiinteistökohtainen vesihuolto on järjestetty asianmukaisesti ennen tuon vesihuoltolaitoksen toiminta alueen hyväksymistä

se on valitettava tosiasia että tällä hetkellä valtiontalous ei anna periksi siinä että olisimme voineet tehdä tuon indeksiinsitomispäätöksen myös opintotuesta jo ensi vuoden alusta

niiden arvioidaan olevan jo laajemmassa käytössä

se on tärkeä linjaus sillä tällaista tietoa maaseudulta osittain tulee että pitkien etäisyyksien siirtoviemäreihin on pakkoliitetty näitä kiinteistöjä jotka ovat jo asiat kuntoon hoitaneet

opintotuen roolia tulee pohtia siis tulevaisuudessa nähdäänkö opintotuki jatkossakin harkinnanvaraisena sosiaalietuna vai entistä voimakkaammin opiskeluun kannustavana toimeentulojärjestelmänä

tämä edellyttää siis kasvihuonekaasupäästöjen roimaa vähentämistä ja se taasen tarkoittaa energian säästöä mutta myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä

nyt hallitus on siis määritellyt haja asutusalueiden laajakaistatuen saamisen ehdot

nykytilanteessa opintotuen ollessa harkinnanvarainen ja ensisijainen perustoimeentuloa turvaava sosiaalietuus on kohtuullista meidän mielestämme että opintotuki sidotaan ensi hallituskaudella muiden vastaavien muun muassa lapsilisän tapaan elinkustannusindeksiin

nämä alueet on jaettu nyt sitten kolmeen erilaiseen tukivyöhykkeeseen taikka tukiryhmään

idea on se että yhden kolmanneksen tai vähintään kolmanneksen kustannuksista maksaa ensin tuen saaja ja sitten loppuosa jakautuu valtion ja kuntien kesken

mutta me olemme siinä rehellisiä että me toteamme samaan aikaan että tällä hetkellä valitettavasti arvon opiskelijat meillä ei ole suomalaisena yhteiskuntana varaa tehdä sitä korjausta ensi vuoden alussa

tästä syntyy tuo kokonaisuus joka on kohtuullisen reilu harvaanasutuillekin alueille

mutta toivotaan että kun talous tästä nyt elpyy ja saamme talouden ja valtion budjetin tasapainoon tulevina vuosina voimme hoitaa seuraavan hallituskauden aikana niin että myös tuo opintotuki sidotaan indeksiin

arvoisa puhemies

itse toivoisin että tässä nyt otettaisiin vakavalla tavalla tämä huoli esille ja pohdittaisiin sitä että näillä maksuilla varauduttaisiin myös tulevaisuudessa entistä paremmin tähän korjaukseen

martti korhonen kävimme hyvää keskustelua siitä että tämä osoittaa myös hallituksemme tällaista edelläkäyvää otetta myös teknologian suhteen

eli tämä on yksi niitä esityksiä jotka on nyt tehty teknologiavapaiksi eli tässä ei tehdä ehtoja että nyt pitäisi rakentaa joku tietty tekniikka kaapelitelevisioverkko taikka valokuitu vaan tämä jättää nyt vapaaksi tämän tekniikan valitsemisen

pitää tehdä varauksia näiden kuntien omistamien vesiyhtiöiden kautta niin että tätäkin laskua ja korjausvelkaa ei siirrettäisi lapsille enää tulevaisuudessa

kokoomus on esittänyt että vanhempien tulojen vaikutuksesta täysi ikäisen opiskelijan opintotukeen tulee luopua ja tämä on meidän tavoitteemme myös tulevaisuudessa

eli itse toivon että näihin kuntien omistamiin vesiyhtiöihin tehtäisiin jopa lakisääteinen velvoite siitä että tietty osuus pitäisi koko ajan rahastoida varata näihin peruskorjauksiin niin että tämäntyyppistä tilannetta ei enää jatkossa pääsisi syntymään mikä meillä nyt on

tämä on yksi meidän tulevaisuuspohdintamme jota olemme esille nostaneet

nostan esille sitten yhden pienemmän asian joka minua on pitkään vaivannut ja vaivaa aika isoa osaa suomessa kasvavaa alaa ja se on tämä lempilapseni hevosenlannan polton salliminen

toivomme että tällaisia rohkeita rakenteellisia uudistuksia ollaan valmiita tekemään myös tulevina vuosina niin että opintotuesta tulee aidosti sellainen että se mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun ja myös tavoiteajassa onnistumisen

eli tämä hallitus ei enää sorru siihen että puhuttaisiin jostain yhdestä tekniikasta päästöjen vähentämisessä vaan puhutaan aina vain siitä tavoitteesta joka on ja jätetään sitten tuon tekniikan keksiminen niille jotka siinä ovat huomattavasti parempia kuin me tässä salissa taikka ministeriöissäkään oleva väki

olen aiheen nostanut eduskunnassa lukuisia kertoja esille ja saanut siihen myös ministereiltä vastauksia ja siitä huolimatta asia ei ole edennyt mihinkään

haluan kiittää ed

arhinmäkeä ja myös sosi alidemokraattien kansanedustajia sivistyspoliitikkoja sosialidemokraateista siitä että olette tulleet nyt myös meidän linjallemme ja olette halukkaita tulevaisuudessa kehittämään opiskelijoidenkin asemaa aivan eri tavalla kuin edellisellä hallituskaudella

uskon että sitä tulee tapahtumaan autoteollisuudessa ja monen suomalaisen teknologiayrityksen parissa myös tämän laajakaista asian yhteydessä

arvoisa puhemies

tässä viitataan kuitenkin siihen että elyjen roolin muutosta ja tätä valitusoikeutta ei oltaisi rajaamassa

tämä aihe on keskusteluttanut eduskunnassa tänä vuonna useammankin kerran

suomalaista osaamista on viety sinne ja myös tuo harvaanasuttu maa on nyt saamassa suomalaista teknologiaa ja osaamista niin että siellä myös nämä laajakaistayhteydet tulevat toimimaan

pidän myönteisenä sitä että nyt edes hivenen näitä rahankeräysasioita uudistetaan

hallitusohjelmassa on kuitenkin sovittu että elyjen rooli muutetaan konsultoivaksi näissä kaavoituskysymyksissä ja kysyisin

arvoisa puhemies

esityksessähän siis ehdotetaan muutettavaksi rahankeräyslakia niin että luvansaajayhteisön tarkoituksen yleishyödyllisyyden yksinomaisuusvaatimuksesta luovutaan

hallituksemme on siis sitoutunut erittäin vahvasti siihen että laajakaistaverkko rakennetaan kaikkien ulottuville maantieteellisestä sijainnista riippumatta

arvoisa puhemies

kysyisin myös

suomi osallistuu kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin painopisteiden ollessa libanonissa afganistanissa kosovossa georgiassa libyassa ukrainassa mutta myös keski afrikassa

kun tässä samassa kokonaisuudessa missä näitä asioita on puhutaan myös pienten rakennusten rakentamismahdollisuudesta ilmoitusmenettelyin kuten myös aurinkopaneeleista ja maalämpöpumpuista millä tavalla tämän asian valmistelu on edennyt

näyttää siltä että energiateollisuuden myyjät ovat jälleen kerran onnistuneet vakuuttamaan ympäristöministeriön virkakoneiston ja sitä kautta korkeimman hallinto oikeuden ratkaisijat siitä että suomessa hevosenlantaa ei saa polttaa tilakohtaisesti ilman erikoispuhdistusprosessointia

on järkevää että tämäntyyppisiä uudistuksia tehdään ja saamme laajennettua ja kevennettyä näiden rahankeräysten järjestämistä

viime päivinä isilin toiminnasta isil on näillekin alueille levittäytymässä on tullut vakavia uutisia

keski afrikasta olemme kuulleet miten suomalaiset naiset ja miehet ovat joutuneet siellä kohtaamaan äärimmäisen julmia tilanteita

arvoisa puhemies

meillä suomessahan on mielenkiintoisia tilanteita aivan viime kuukausilta ja viimeisen vuoden ajalta useampia esimerkiksi lastensairaala joka on saanut suomalaiset innolla lahjoittamaan

on vain ajan kysymys koska meille tulee tieto myös suru uutisista ja silloin meillä pitää olla keinot auttaa näitä perheitä joiden isä taikka äiti on menehtynyt taikka loukkaantunut sillä tavalla että normaalielämä ei enää ole mahdollista

oikeusministeri henriksson on hyvällä reippaalla tavalla lähtenyt puuttumaan näihin seksuaalirikoksiin ja niistä on kesällä muutamia hyviä ulostuloja ollut mediassa

mitä tuli sitten siihen mitä painotimme me näimme niin että on myös luonnonsuojeluteko viedä loppuun lohtajan sastamalan ja ylivieskan keskeneräiset siirtoviemärit ja päätimme osoittaa tämän rahan sinne ja saada nämä valmiiksi ja lähivedet ja itämerta näin osaltaan puhdistettua

oli tarpeen perustaa erityinen säätiö tämän keräyksen toimeenpanijaksi kun sairaala joka tulee sitä jatkossa käyttämään ei keräystä voinut itse toteuttaa

ympäristöministeri paula lehtomäki

mutta itse asiassa kun katsoo lehtiä ja seuraa internetiä niin huomaa sen että raiskaajalle lähes poikkeuksellisesti tuomitaan ehdollista lasten hyväksikäyttäjille jotka minun mielestäni ovat raiskaajia tuomitaan lähes yksinomaan ehdollista

tuntuu erikoiselta että tarvittiin säätiö joka sitten on onneksi aiheettomasti aiheuttanut keskustelua myös säätiön taustoista

katsoimme niin että nämä vähenevät metsiensuojelurahat kohdennetaan nimenomaan niin kuin täällä on toivottu niihin herkimpiin alueisiin eli kyllä tästä aika hyvä kokonaisuus kuitenkin löytyi

en sanonut niin että tällä esityksellä laitetaan talous kuntoon vaan kuvasin sitä kun täällä arvosteltiin että kun toisella kädellä otetaan niin silloin toisella kädellä ei saisi antaa

te olette todennut kesällä että rikosten rangaistusasteikkoja pitää tutkia siitä näkökulmasta vastaavatko ne kansalaisten oikeuskäsitystä ja ne eivät vastaa

kysyisin

pidän itse erittäin arvokkaana että kansalaiset haluavat olla tällaista keräystä tekemässä

arvoisa puhemies

päätän tämän puheenvuoroni siihen että totean että hevosenlannan pienpoltto tulee mahdollistaa pikimmiten suomessakin saksan alankomaiden tanskan ja jopa ruotsin tapaan

tuossa aamulla olin olympiastadionilla ja katselin että niin on aikanaan olympiastadioniakin kansalaiskeräyksillä rahoitettu

enää ei tarvita arvoisa ministeri mitään tutkimuksia vaan nyt tarvitaan toimenpiteitä eli raiskaajille ehdotonta vankeutta

siellä oli stadion kahvipaketit näyttelyhyllyssä ja niillä kerätty tuota rahaa

ministeri huovisen johdolla esiteltiin siis laki jossa paperittomat olisivat saaneet laajat terveyspalvelut ja olen kiitollinen kyllä siitä kansanedustaja rajamäelle ja nopealle puhemies raville että sitä hulluttelua ei maaliin silloin viety mutta sehän ei tähän muuten liittynyt kuin sillä logiikalla että mitä kaikkea meidän suomalaisten veronmaksajien tässä maailmassa oikein pitää maksaa

jukka ja halusi paikkaa itse kun radiokanavan kuuntelijat halusivat tukea oman suosikkikanavansa pyörimistä niin johan todettiin että se on lainvastaista kun kanavan kuuntelija halusi maksaa pienen maksun kuukausittain tämän kanavan pyörittämiseen ja elinvoimaisena pitämiseen

arvoisa puhemies

silloin valtiovarainministerinä toimineella eero heinäluomalla olisi ollut mahdollisuus

no se kierrettiin sitten niin että tietyllä rahalla saa jonkin sähköpostikirjeen tai jonkun muun eli vastikkeellisuus otettiin ratkaisuksi siihen

ja nyt olen tyytyväinen siihen että olette tulleet keskustan ja kokoomuksen kanssa ja vasemmistoliiton kanssa nyt samoille linjoille kehittämään opiskelijoiden asemaa

meiltä löytyy myös esimerkiksi lukuisia kirjahankkeita joissa olisi varmasti suomesta löytynyt halukkaita rahoittajia pienillä summilla osallistumaan tähän työhön

kyllä ainakin minä haluan vahvana opiskelijoiden puolestapuhujana pitää täällä vahvasti esillä sitä yhteistä joukkoa joka näitä uudistuksia eteenpäin vie on sitten hallituspohja mikä tahansa

tai sitten kun suomessa talousvaikeuksissa olleen puolueen omat jäsenet halusivat auttaa omaa puoluettaan niin johan sekin todettiin lainvastaiseksi

peitä rahankeräyslakia on on muututtava toimintaympäristö huomioonottaen barbie toteaa että rahankeräyslakia on muutettava kun toimintaympäristö on muuttunut niin pidän erittäin tärkeänä ja myönteisenä sitä että sisäministeriössä selvitetään parhaillaan rahankeräyslainsäädännön kehitysnäkymiä ja muutostarpeita

itse olen sitä mieltä että raskaasta lupajärjestelmästä voitaisiin hyvin siirtyä ilmoitusmenettelyyn ja jälkivalvontaan sillä tämä nykyinenkään malli ei ole väärinkäytöksiä pystynyt estämään

itse uskon että läpinäkyvyys avoimuus ja ilmoitusmenettely ja jälkivalvonta olisivat sellaisia malleja jotka tänä päivänä toimisivat oikealla tavalla ja silloin saisimme laillisesti suomen lainsäädännön mukaan toteutettua myös nämä keräykset jotka nyt sitten siirtyvät erilaisten internetpohjien kautta kansainvälisen mallin piiriin

arvoisa puhemies

toivon että rahankeräyslakia uudistetaan siis ilmoitusmenettelyn su

lähdin nyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen eduskunta pysyi ensimmäisen käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakien hylkäämisestä lakers on toinen

tätä on nyt syytä minun mielestäni myös hallituksen aktiivisesti selvittää voitaisiinko kotitalousvähennystä käyttää tässä myös tukemaan tätä rakentamista

eli se vaatisi hieman laajennusta kotitalousvähennykseen ja ennen muuta siitä lähestymiskulmasta että nykyisinhän tontin rajat ovat kotitalousvähennyksen saannin rajat ja nyt pitäisi ehkä mennä muutamia satoja metrejä tuosta kauemmaksi

lahtelalle täytyy vielä lopuksi todeta sekin että ei tässä esityksessä oleva tekniikka koskaan vanhene sillä tässä esityksessä ei ole mitään tekniikkaa

keskustelu

arvoisa puhemies

päättynyt että eduskunta hyväksyisimme sekä riittävyys ja säilytän päätynyt vai kierrokset theo waigel mustan ponin käsittelun aino

eduskunta hyväksyy niin pysähtyvän valtimo erotuksetta

varmasti siellä pieni joukko on tätä niin sanottua pakkoyrittäjyyttäkin mutta hyvin paljon on niitä jotka tekevät sen myös omana valintanaan ja haluavat työllistää itsensä ja toimivat siinä sitten täysin vapaastakin tahdosta

esitellään päivi eristyksen kuudes pois

vuokratyödirektiivihän on ollut eduskunnassa käsittelyssä ja sen tarkoitus ja tavoite on nimenomaan parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa työmarkkinoilla

jos oikein muistan niin tämä esitys hän piti tulla enää uimaan tämän lain piti tulla voimaan jo tässä joulukuun alkupuolella mutta jos oikein ymmärsin niin asia on edelleen täällä eduskunnan käsittelyssä

nämä esityksethän jotka eusta ovat tulossa kohentavat meidän vuokratyöntekijöiden työehtoja nimenomaan

lakimuutoksen jälkeen vuokratyöntekijöitä käyttävien yritysten tulee kohdella vuokratyöntekijöitä täysin samalla tavalla kuin varsinaisia työntekijöitä

arvoisa rouva puhemies

tästä energiatodistuksesta

on totta että tässä mennään nyt itse asiassa jopa vähän vastahankaan senkin kanssa mitä eussa on ajettu eli on tällaista turhan sääntelyn purkamista ja nyt ne patistavat meitä laittamaan energiatodistukset myös näihin tässä mainittuihin halleihin ja autotalleihin ja muihin

toisaalta siinä uudistuksessa ja lakikokonaisuudessa huolehditaan myös siitä että työsopimuslain muutoksilla vuokratyöntekijöiden työaika ja työolot ja palkat eivät voi enää olla tulevaisuudessa vuodenvaihteen jälkeen erilaiset kuin vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen varsinaisilla työntekijöillä

myös se tulee tässä eusta tulevassa vuokratyödirektiivissä huomioon otetuksi että näille vuokratyöyrityksen kautta yritykseen töihin tuleville pitää tiedottaa sellaisissa tilanteissa kun yhtiössä tulee auki työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies

se parantaa myös sitä mahdollisuutta että tehtävää vuokrayrityksen kautta hoitanut pääsee toivottavasti vaikkapa vakinaiseenkin työsuhteeseen

meillä on hallitusohjelmaan itse asiassa kirjattu että aurinkopaneeleissa ja tämäntyyppisissä siirrytään kevyempään sääntelyyn muun muassa ilmoitusmenettelyyn ja näin ja minun mielestäni se on erittäin tervetullutta

lisäksi yritysten on myös tarjottava vuokratyöntekijöille mahdollisuus työsuhde etuihin kuuluviin palveluihin kuten kuljetusjärjestelyihin ja ruokapalveluihin